puhemiesten keskuksen numero viisi jos

ek neljään teos pyörii kaks neljä tyhjä poissa yksitoista josh merkitään

mitään ei toistaiseksi ole saatu aikaan ja viimeksi lähdettiin kulkemaan pariisiin ikään kuin pariisista löytyisi parilta ekonomistilta ratkaisu suomen eläkkeellesiirtymisongelmaan

olympiaedustajaa puhelut yhdeksi kuusi riitä vastamajalta ylin

onko niin että seuraavaksi sitten pyydetään maaseudun kukkasrahastoa rahoittamaan ajankohtaista kakkosta ja uutispäivä demaria puolestaan tuottamaan talouskommentteja

koneellani on vaikeuksia hyväksyä tukea hallituksen esityksille edes silloin kun ne edustajaa mustajärvi

mutta tämä rinteen mallihan lähti siitä että voisi saada tukea jolla löytäisi sen työpaikan sieltä hyvältä yksityiseltä sektorilta eli ymmärränkö nyt oikein pääministerin vastauksen että te olette valmis kulkemaan hiukan eteenpäin tästä hallitusohjelmasta ja todellakin tämmöinen aktiivituki voisi olla se ratkaisu johon työttömyysturvaa voidaan käyttää ihmisiä työllistää hyvällä yksityisellä sektorilla

tämä tie on pohjaton joka nyt on valittu kun ulkopuolinen raha tuodaan yhtiöön tällä tavalla sisään

merikeskus tuo varten yleistila on edustuksen kolmasosan puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan on lausunut keskustelu

jää jäljelle kysymys mitä tämä hallitus pystyy enää saamaan aikaan vaan odotetaanko tässä nyt sitten koko hallituksen voimin vaihtoa pääministerin vaihtoa ja sekö toisi tähän jonkun uuden vauhdin

nelikymmpi ja enkelit ei

suomen kahdeksan ja on jo seitsemännen osan eli kosteus on omaksunut miten osakkaana miten kirjoitus turun harjoitus yhdeksän viisi vetovastuu

arvoisa puhemies

sitten mennään puhujalistaan

nyt kolmena kahdeksan ja ääntä eli noin kaksi plus yhdeksäntoista kuorossa mietin miten ja opistoista eli vasta

puhemies asettaa riman aika korkealle tämän edustaja salolaisen puheenvuoron jälkeen koska tässä salissahan on tänään ollut aivan hämmästyttävää historian siipien havinaa näin yksituumaista peruslähtökohtaa että ollaan valmiit käymään olemassa olevia säännöksiä lävitse ja miettimään mitkä niistä ovat turhia ja tarpeettomia ja siinä hallitus saa vahvan tuen oikeastaan koen että kaikkien ryhmäpuheenvuorojen osalta

myönnän vie lä vastauspuheenvuorot edustajille holmlund heikkilä heinonen lepomäki kivelä elomaa alatalo kerola modig vahasalo ja sen jälkeen ministeri

oman seitsemän joaa neljäkymmentä eri koossa kaksi kaksi osku torrokset miten muka

de debate veden ammenne varten hallita muutti kivirantaa lähestytään jermu lintilä foresta di attityönsä sisältyvät lakiehdotukset

ja edus ta ja

sopii kysyä

äänestykseen on

osa poimia

enso

satu

suomen

yhdestä kärkkäinen

sota oli viisi ääntä kuusi eli kuusi kahdeksan kosteus kanavakseen miten muka

arvoisa puhemies

tämä oli alkuvuoden viesti

myönnän vielä puheenvuorot edustajille tuupainen peltokorpi jaskari tainio sarkomaa ja erkki virtanen

pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

arvoisa puhemies teen esityksen kaksikymmentäyksi kastetaanko niin

sitten ongelma tulee siinä minkä edustaja salolainen sanoi että kun monella sääntelyllä on se tärkeä pohja että suojellaan sitä heikompaa joka ilman sääntelyä tulee yliajetuksi on se sitten luonto tai kuluttaja tai työntekijä olosuhteissa että hän ei saa työsuojelua siellä ravintolassa jossa ei ole ilmanvaihtoa ja jossa hän työskentelee niin näiden käytännön yksityiskohtien osalta viisas voisi hallituksessa ajatella niin että jos on olemassa syy sille suojelulle ja sen suojelun poistaminen tuottaa suuremman haitan kuin tämä täysin vapaa markkina niin silloin se suojelu kannattaa jatkossakin pitää voimassa

äänestyksessä

valiokunnan ehdotus jaa esko kivirannan ehdotus liittyy vasta

myyntiarvosta mentyään seitsemäntoista ypyrahaston

eduskunta ja ovat järkeviä

kyllähän tässä ympäristöministeriöasiassa testataan todellinen linja koska siinähän on kysymys siitä onko meillä ministeriötä jonka toimialaan ja oikeuksiin kuuluu nimenomaan tämän puolen katsominen

pyydän että rekisteröitymättä jääneet äänet merkitään jaa ääniksi

sen jälkeen ministeri

kun katsoo tämän hallituksen lisäbudjettiesityksen niin kukaan ei ole suomelta ollut saamassa tämmöistä summaa ilman yhtään ehtoa mutta tähän päätökseen ei ole ehtoja pantu ei yhtään ehtoa ole

arvoisa puhemies

sota kolme kolme ja antanut neljä eija osaksemme kaksi

lähes jokainen vero fantastista on pantu pienemmäksi kuin mitä edellisellä vaalikaudella oli alkaen autoiluverotuksesta päätyen perintöverotukseen ruuan alviin ravintola alviin peltomaan myyntivoittokin saatiin verovapaaksi elvytystoimena

olin myös hyvin yllättynyt edustaja heinosen puheenvuorosta koska olin ihan varma että nyt edustaja heinonen kertoo tämän kokoomuksen verolinjan suhteessa eläkeläisten verotukseen

olen itse erittäin vahva talousmies mutta kyllä sen olen ymmärtänyt aikoja sitten että talouskasvu ja luontoarvot täytyy sovittaa yhteen niin että me jätämme tuleville polville sen luonnon minkä me olemme esi isiltämme perineet

jotkut olivat miten muka

ja siis näiden jälkeen ministeri viitanen ja sitten varapuhemies ravi antaa uudet ohjeet

ylimpiä ystävistä virtus kahdeksantoista ei pidä vasta

sataviisi kaksi jääkiekon yksi eija komu tyhjät pois omituista jos kunta

yhdyjaosto on arvioitu sidos variksen

kysynkin nyt kun on oltu ja puhuttu tiukkana mutta mitään siitä tiukkuudesta ei näy tässä päätöksessä ja kun te valtiovarainministeri sanoitte että olette haukkatarhan kukko niin kävikö tässä nyt niin että haukkatarhan kukosta tuli kettutarhan kana

tästähän on puhuttu ennenkin tässä salissa ja edustaja heinonen on ollut paikan päällä ja on ollut se kysymys että mikä tämä kokoomuksen linja eläkeläisverotukseen on koska ennen vaaleja he pitivät suurta ääntä että eläkeläisillä pitää olla sama verokohtelu kuin työssä olevilla ja arvostelivat keskustaa siitä että keskustan vaaliohjelmassa näin ei ollut

tällä linjalla kun mennään niin ei ihme että leikataan

ensto salattu näkymän yliajoaan community disney osakkuus kosteus on myös se miten osinkona miten timo kallin ehdotus yhdistyksellä ei perustu

äänestys

ainoa käsitteli myös tilan päivöristuksen kuudesosan käsittelyn pohjana on tulos oli nyt

ainoa käsittelyyn estellä vedostuksen kolmososio kysytty kohde valtiovarainvaliokunnan mietintö

sopanen kahdeksan ja ääntä kun pyydyksen ei ääntä kaksi tyhjää poissa kymmenen skonto

se kyllä kertoo jotain tämän hallituksen linjasta

puhemiesneuvosto on päättänyt että valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa

eikä oppositio ole nimennyt tätä hallitusta kaikkien aikojen ympäristövihamielisimmäksi vaan ympäristöjärjestöt

arvoisa herra puhemies

lakonista pekkaslaiset

ehdotuksen

ja nyt kun tänä syksynä on todettu että hallitus esittää juuri toisinpäin kuin kokoomus ennen vaaleja lupasi eli eläkeläisten suhteellista verotusta palkansaajiin nähden kiristetään niin me kuulemme eri kantoja kokoomuksesta mutta edustaja heinonen ei ole vielä yhtään kantaa sanonut

kysytte

ensin tästä tulevaisuudesta lyhyesti totean että suomen vastauksen lisäosallistumisesta on syytä olla myönteinen mutta siitä lähtökohdasta että annamme siviilikriisinhallinnalle lisää panosta

äänestyksen

sitten puhujalistaan

eduskunta hyväksyy tietyn osan kauniit ja edustusarkkujen sotaa ei vasta

salonen kolme ja hän kypsyi ja kolme tyhjää poissa kaksitoista eduskunta ovat

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastuslakivaliokunnan on annettava lausunto

se tarkoittaa poliisiyhteistyötä se tarkoittaa tuomareita oikeuslaitoksen rakentamista ja kehitysyhteistyössä esimerkiksi sitä että annamme maatalouden alueella apua mille siellä on huutava tarve

hän käyttää kauniita puheenvuoroja siteeraa näitä valiokunnan mietintöjä ja lausuntoja ja sitten hän ensin ymmärtää solidaarisuusveroa virkkeen alkuosassa ja sitten loppuosassa sanoo että oikeastaan ei tämä kuitenkaan ole oikein koska meillä on tätä osaavaa väkeä

nykykeskustelua varten eestiläistasoristuksen neljäsosia kunnes puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

yhtiö osti muster ehdotus kaksi yksi ei